pitää vaan tehdä se ihan huolella että oiotaan ne kaikki asiavirheet koska joku suomalainen voi saada täysin väärän käsityksen siitä mistä on kysymys

tämä perusasetelma prioriteetit ovat erittäin paljon samankaltaisia miten hallitus tämän näkee eikä tässä nyt mitään ihmettä ole

muualla euroopassa sosiaaliturvaa saa jos tekee työtä suomessa sosiaaliturvaa saa jos asuu ja nämä ovat olleet yhteensovitettavissa aika ajoin tulee vaikeuksia mutta ei eun suunnalta kohdistu meihin mitään semmoista ylitsepääsemätöntä painetta

talouskriisi pahentaa tätä työurakehitystä

moni työtään tekevä haluaisi ja jaksaisi viihtyä pidempään jos siihen vain sallittaisiin mahdollisuus

perussuomalaisten puheenvuorossa niin ikään oli aika paljon asiavirheitä

arvoisa puhemies

minä annan oman vastaukseni niin kuin sen näen

nuorten työllistymiseen vaikuttaa positiivisesti myös ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa koskeva kannustin osallistua aktivointitoimenpiteisiin mistä sovittiin osana työurapakettia

me mietimme tätä omalta osaltamme mikä on viisasta koska sillä on kasvua leikkaava vaikutus mutta toisaalta niiden päätösten täytyy olla konkreettisia

sosialidemokraattien puheesta olisin toivonut samoiten kuin perussuomalaisten näkemyksiä siihen kuinka pysyvää kriisinhallintamekanismia pitäisi kehittää

meidän vain pitää oikeastaan räätälöidä sitten omat mallimme sen mukaan että ne soveltuvat eurooppalaiseen muuhun malliin

kyllä me kaikki olemme täällä pohjois euroopassa sen tiukimman mahdollisen linjan kannattajia ja hyvä niin koska meillä on näyttöä siitä että se toimii ja se on terveen järjen mukaista taloudenpitoa mitä me kannatamme

eli ei voi olla niin että täällä olisi joitakin puolueita jotka sanovat että ensi vuonna vaikkapa miljardi ja sitten tulevina vuosina ei tiedetä mitä tehdään

myös kehysriihessä on tehty päätös pienimpiin palkkatuloihin kohdistuvan työtulovähennyksen korottamisesta jonka tarkoitus on kannustaa ottamaan kaikkea työtä vastaan

siinä on kysymys siitä että tämä hallitus ei määrittele seuraavan hallituksen kehyksiä niiltä osin kuin määrärahat ovat noin muutenkin päättymässä tähän hallituksen vaihtoon

pääsääntöisesti sosiaalipolitiikka on jatkossakin niin kuin pitääkin olla kansallista mutta tämmöisiä yhteisiäkin elementtejä kannattaa olla kuten muun muassa se että ruotsista maksetaan kymmenilletuhansille suomalaisille eläkkeitä

minä luulen että te tiedätte ihan yhtä hyvin kuin mekin että me emme ole viitoittamassa tietä yhteiselle velalle tai eurobondeille tai tulonsiirtounionille

luottamusta lisää vain tehty päätös ja tätä hallitus omalta osaltaan nyt pohtii talousasiantuntijoiden kanssa ja minä toivon että myös perussuomalainen puolue pystyy tuomaan tähän oman kontribuutionsa

työttömäksi jääneistä luonnollisesti vain osa on ikääntyneitä työntekijöitä eli työpaikkansa säilyttäneiden kohdalla ja talouskasvun alettua työpaikan löytävien kohdalla on edelleen tarve päästä pidempiin työuriin

arvoisa puhemies

neljäntenä linjavalintana hallituksella on reiluuden ja oikeudenmukaisuuden hengen vahvistaminen

näissä aika monessa puheenvuorossa ei otettu itse sisältöihin kantaa ja tämä keskustelu on nimenomaan sitä varten että saisimme ohjeistuksia

laajan perustason palvelujen järjestämisvastuun toteuttamiseksi kunnan on kuuluttava sote alueeseen

mutta erittäin hyvä huomio ja ajatus keskustalta on tämä mikä myös puheissa tuli esille että te ehdotatte että unionin nuorisotyöttömyyden torjuntaan osoitettuja määrärahoja suunnattaisiin nuorille työttömille jäsenmaiden rajat ylittäviin koulutusseteleihin

eli tämän kaltaista yhdistymistä me tarvitsemme tietyin osin mutta sosiaalipolitiikan ja etuuksien noin lähtökohtaisesti täytyy olla kansallisia

osana talouden tasapainotusta hallitus pitää huolen siitä että sopeutustoimet toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla

hallitus otti hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen haasteen vastaan viime keväänä ja teki omat ehdotuksensa tuottavuuden parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi

minusta siihen ei tarvitse kovin paljon luovuutta käyttää vaan ehkä kaikkein paras on se että ei ladata liikaa vaan toteutetaan ne kerralla joihin rahat riittävät

tämä on itse asiassa kyllä tulonsiirtounioniajattelua ja minä luulen että me molemmat tajuamme että kun meillä on euroopan budjetti ja kun sitä yhteistä budjettia käytetään niin kyllähän se nyt jossakin määrin tulonsiirtounioni on mutta me molemmat todennäköisesti olemme sitä mieltä että me emme halua semmoista pysyvää järjestelmää missä osa euroopan maista elättää pysyvästi toisia jäsenmaita

niitä keinoja me nyt tällä hetkellä etsimme

edustaja kumpula natri otti esille tämän sääntelykysymyksen että pitäisikö aiemmin sanoa että eihän tässä sääntelyssä ole paljonkaan järkeä

meillä on nyt ihan sanon että käsi pystyyn kuka ei tunne pistoa sydämessä vähän joka puolueessa ollut vähän semmoista taipumusta aina kun tehdään liikenneratkaisuja niin aloitetaan miljoonalla tänä vuonna

kantokyvyn arvioinnissa huomioidaan talous osaaminen infrastruktuuri ja muut kunnan palveluiden järjestämisen edellytykset

minä luulisin että yksi käytännön ratkaisu voisi olla tämä jonka nostin esiin eli vaikkapa kilpailukyvyn ympärille muodostettava komissaarien ryhmä joka katsoisi kokonaisuuksia

hallituksen tavoitteena työurien pidentämisessä on ollut se että nykyistä useampi suomalainen voisi tehdä normaalimittaisen työuran ja jäisi terveenä täydelle eläkkeelle

toistan vielä sen että kreikan yksityisissä lainoissa mitä suurimmalla todennäköisyydellä kaikissa on sellainen ehto että jos kreikka antaa ensisijaisen aseman jollekin niin se pitää silloin antaa myös heille tai vaihtoehtoisesti lainat irtisanotaan välittömästi ja tämä tietysti pahentaa koko tätä talousongelmaa entisestään

sitten kysymys oikeastaan tästä kun totesitte että osa eu asioista pitäisi palauttaa kansalliseen päätösvaltaan eli ottaa eun kompetenssista pois

ei se ole paljon se vielä sopii tähän kehykseen mutta sitten huomataankin että se on seuraavina vuosina aivan jotakin muuta ja tällä hallituksella on edellisen hallituksen kuorma ja sitten vielä omat kuormat päällä

maakunnan keskuskaupungin on toimittava sote alueen vastuukuntana

tämä on muuten hyvä pääoma suomalaiselle päätöksenteolle

jokaisella komissaarilla on oma salkkunsa ja hän vastaa omista asioistaan mutta tämä vaikkapa komission varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan johdolla toimiva ryhmä katsoisi sitä kokonaisuutta jolloin ei olisi niin että jokainen salkunhaltija vain tuottaa omaa lainsäädäntöä joka sitten toisaalta ja kansallisesti miksei myös mies sama ja ja toisaalta sitten niin samaa saattaa vaikeuttaa vaikkapa kasvua tai kilpailukykyä

keskeisimmät oppositiopuolueet ja hallitus pystyvät hahmottamaan suomen tulevaisuuden ja ongelmat hyvin samalla tavalla ja sanon tämän vakavasti koska näin ei ole välttämättä asia kaikkialla maailmassa

kukaan ei varmaan vakavissaan voi väittää että jos olisimme antaneet kreikan ja irlannin kaatua suomessa olisi näin hyvä talouskasvu näin hyvä työllisyyskehitys ja näin hyvä verotulokehitys nähty

vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa annika lapintie totesi tästä ekpn roolista että sitä mandaattia pitäisi pohtia

kohtuutta ja tolkkua ei voida yksin budjettipäätöksillä säätää mutta talousratkaisuilla on oma merkittävä roolinsa

muodostettavien sote alueiden on oltava riittävän vahvoja ja niiden määrän sellainen etteivät erikoissairaanhoidon palvelut hajaannu liiaksi

tämä jälkimmäinen on asia jonka toivon muistuvan suomen kansanedustajien mieliin siinä vaiheessa kun suomen budjettia tasapainotetaan

tämä olisi talouden sopeutumiskeinoista ihmisen kannalta paras mahdollinen

suomen pankki euroopan keskuspankki euroopan komissio kansainvälinen valuuttarahasto oikeastaan kaikki eurooppalaiset hallitukset jakoivat yhteisen huolen siitä että kaatuva euromaa horjuttaa euroopan talousvakautta niin syvällisesti että se johtaa euroopan myös suomen uuteen lamaan uuteen työttömyysputkeen

en tietysti voi mennä niistä takuuseen mutta minä olen kuullut viime aikoina nyt paljon paljon parempaa uutista kuin ehkä viime kuukausien aikana yleisesti on totuttu kuulemaan

minä pitäydyn tietysti tässä nykyisessä mandaatissa minusta se on ihan hyvä mutta olisi kiva kuulla vähän jatkopohdintaa koska aika helpostihan me joudumme siihen jos mandaattia laajennetaan että yhteisvastuun piiri kasvaa

me tarvitsemme silloinkin moraalikadon vastaista mielialaa tässä maassa me tarvitsemme vastuuntuntoisuutta me tarvitsemme sitä päätöksentekokykyä jota me nyt vaadimme myös muilta

uudistuksessa lähtökohtana on että sote alue vastaa nykyisin sairaanhoitopiireille kuuluvista tehtävistä ja erityisen vaativista keskitettävistä sosiaalihuollon palveluista

espanjassa on karkeasti ottaen kaksi erilaista pankkisektoria on tämä globaali tosi iso pankkisektori joka lienee kai kohtuullisen hyvässä kunnossa ja sitten on pienempi säästöpankkisektori joka on huonommassa kunnossa mutta siellä ilmeisesti on suunnitteilla fuusioita

niissä on nimenomaan tämän ictn käyttöön vaikkapa uusiutuvaan energiaan tai puhtaan teknologian sovellutusten apuvälineenä erinomaisia esimerkkejä tai sitten terveyspalvelujen modernisoinnin puolella on erinomaisia apuvälineitä ja tämä kasvurahasto on yksi jota me tutkimme

meidän on siis osattava tehdä oikeasti vaikuttavia todellisia ja päättäväisiä ratkaisuja jotta voimme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa

ne tulevat hyvin monta kautta ja nyt tässä yritetään paikata ettemme joutuisi samanlaiseen tilanteeseen koska meillä eivät yksinkertaisesti rahat riitä jos joudumme uuteen globaaliin talouskriisiin tai edes euroalueen kriisiin

eli tämä sama arvio mikä suomen hallituksen toimesta tehtiin oli jaettu hyvin laajasti euroopassa talousasiantuntijoiden kesken

jos joku asia tuntuu nyt vaikealta päättää ja tuntuu ettei rohkeus sen tekemiseen riitä tuokoon meille rohkeutta se tosiasia että tämän päivän lapset ja nuoret saavat eteensä meidän tekemisemme ja tekemättä jättämiset

se päästökauppajärjestelmän toimintaan saattaminen auttaa siinä että järkevät ympäristöystävälliset energiainvestoinnit tulevat taloudellisesti kannattavaksi ja siitä varmasti kaikki olemme samaa mieltä

ei tässä salissa ole yhtään kansanedustajaa joka haluaisi elää tässä talouskriisissä puhumattakaan että haluaisi ehdoin tahdoin olla näitä sotkuja selvittämässä

koska meillä kenelläkään ei ole valmiita vastauksia miten tätä kriisiä hoidetaan niin voisi olla ihan järkevää jos jokainen etsisi ihan puhtaalta pöydältä niitä keinoja joilla tämä kriisi rajoitetaan eikä keskitytä niinkään tähän sisäpoliittiseen miekkailuun

verotuksen osalta oikeudenmukaisuuden henkeä vaalitaan muun muassa perimällä kaikkein suurituloisimmilta suomalaisilta määräaikaisesti hieman suurempaa tuloveroa

kuka tietää

haluaisin kiittää ed

sitä me olemme ajaneet ruotsin mallin mukaisena

heikko vai vahva julkinen talous

mutta kyllä tasapainojen varsinkin jos maa on tämän tasapainon hakeminen siinä tilanteessa että kyse on ylijäämämaasta on vähän vaikeata